tarvitaan valtakunnallisten kaikkia toteutukseen osallistuvia velvoittavien standardien luomista ja palvelujen tuottajien sitouttamista yhteiseen ratkaisuun loputtoman

ja edustaja mäkisalo ropponenus sooloilun sijaan

tämä kuvastaa osaltaan euroopan sisämarkkinoiden toimintaa

joka tapauksessa tilanne on sellainen että ilman viennin elpymistä meidän on erittäin vaikea päästä eroon julkisen talouden velkaantumiskierteestä ja kestävyysvajeesta

suomalainen laivanrakennusala on tästä yksi ajankohtainen esimerkki

vaikka maailmalla globalisaation seurauksena merikuljetusten ja myös merellä tapahtuvan tuotannollisen toiminnan määrä kasvaa ja sitä kautta myös erilaisten alusten rakentamisen tarve lisääntyy ei suomalaisen laivanrakentajan erittäin laadukkaalle työlle tahdo löytyä maksajaa

kilpailukyky markkinoilla muodostuu hieman yksinkertaistaen kahdesta tekijästä

reaalisesta kilpailukyvystä ja hintakilpailukyvystä

kymmenen vuotta vanha nokian älypuhelin oli aikoinaan markkinoiden paras ja kallein mutta ei sellaista enää kukaan halua eikä tänä päivänä siitä saisi markkinoilla euroakaan

siksi suomen kansantalouden tervehdyttämisen kannalta hallituksen tutkimus koulutus kehitys ja innovaatiopanostuksilla on erittäin keskeinen rooli

jos ryhdymme leikkaamaan osaamisen jatkuvan kehittämisen voimavaroja kadotamme vähitellen reaalisen kilpailukykymme vientimme rapautuu ja kansantaloutemme tasapainottamisen perusta pettää

kilpailukyvyn toinen ulottuvuus on siis hintakilpailukyky

tälle asetelmalle emme voi mitään siksi on oltava henkinen valmius myös toisenlaiseen talouden kehittymiseen kuin mitä keltainen kirja ennustaa

ilmeisesti ei ollut koska laivasarjan kolmannen aluksen tuotantokustannukset sarjan edelliset laivat rakentaneella telakalla olisivat varmuudella olleet pienemmät kuin nyt lähdettäessä tekemään risteilijää toisella telakalla toisessa länsi euroopan maassa niin sanotusti puhtaalta pöydältä

viitaten eilen käytyyn laajaan keskusteluun euroalueen kriisin hoitamisesta hallituksen vakaa pyrkimys on toimia sen puolesta että tilanne rahoitusmarkkinoilla rauhoittuu ja markkinoiden luottamus euroalueen talouteen mahdollisimman nopeasti palautuu

mutta olipa jaettavana runsautta tai niukkuutta jako on tehtävä niin että yhteiskunnassa jokaisella säilyvät mahdollisuudet hyvään elämään

nyt stx on suomessa tehnyt ratkaisun joka oleellisilta osiltaan perustuu olettamukseen että markkinoilta on nopeasti saatavissa uusia risteilijätilauksia sellaisella hinnalla joka mahdollistaa kannattavan tuotannon turun telakalla

toivottavasti tämä erittäin optimistinen skenaario toteutuu sillä muussa tapauksessa myös turun telakka uppoaa vieden mukanaan raumalta lopetetun erikoisalusten tuotannon

edustaja rajamäen ja myös edustaja rauhalan täällä esille nostamaan huoleen lasten ja perheiden köyhyydestä ja lisääntyvästä pahoinvoinnista on helppo yhtyä

tämä olisi kohtalokas suonenisku koko suomalaiselle laivanrakennusalalle

suomen risteilylaivojen rakentamisen nykytila on varoittava esimerkki siitä millaiseen kurimukseen joudutaan jos hintakilpailukyky ei riitä

vaikka turussa osataan tehdä maailman hienoimpia risteilijöitä niin kauppoja ei synny jos kilpailija pystyy tarjoamaan asiakkaalle yhtä hyvää tai ainakin riittävän hyvää laatua alempaan hintaan

arvoisa puhemies

on tehtävä määrätietoista työtä rakenteiden uudistamiseksi reaalisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja suomalaisen tuotannon hintakilpailukyvyn turvaamiseksi kovassa kansainvälisessä kilpailussa

tulevissa budjetin pääluokkien käsittelyissä tulen sitten lähemmin kommentoimaan talousarvion yksityiskohtia

myös kolmannen sektorin voimavarat olisi otettava täysimääräisesti käyttöön jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori voisi osallistua ohjattuun harrastustoimintaan joka tehokkaasti ehkäisee syrjäytymistä

iso kysymys johon meidän on löydettävä ratkaisu on väestön ikääntymisen myötä tapahtuva sairaanhoito ja eläkemenojen voimakas kasvu

meillä on uhka ajautua tilanteeseen jossa joudumme heikentämään lasten nuorten ja perheiden palveluja kun voimavarat kuluvat vanhenevien ikäluokkien hoitamiseen

on tietysti väärin asettaa eri ikäluokkia tällä lailla vastakkain mutta tähän uhkaan on joka tapauksessa löydettävä ratkaisu sillä se on todellinen uhka ja mahdollisimman nopeasti sillä muutos on jo käynnissä

olisi väärin tulevia sukupolvia kohtaan jos näivettäisimme lasten nuorten ja perheiden palveluja samalla kun otamme rajusti lisää velkaa joka sekin uhkaa jäädä tulevien sukupolvien maksettavaksi

arvoisa puhemies

vaikka painopiste on lähivuosina velkaantumiskehityksen pysäyttämisessä niin lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia emme saa unohtaa

kuten täällä edustaja rauhala aiemmin totesi sijoitukset lapsiin ja nuoriin saadaan moninkertaisina takaisin tulevina vuosina

mutta siellä on tehty myöskin sellaista tehostamista joka loppujen lopuksi ei olekaan koitunut kuntalaisen hyödyksi

nimittäin helposti käy niin että rutiinityötä hallinnosta siirretään tietotekniikan avulla suorittavaan portaaseen ja silloin se ei ole enää rutiinityötä

silloin syntyy näennäinen säästö sieltä hallinnon päästä ja itse asiassa suorittavaan portaaseen syntyy tehottomuutta ja palvelun laadun heikkenemistä

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa todetaan että telakkateollisuuden ja meriklusterin innovaatioinvestointitukien rinnalla tarvitaan laajaa keinovalikoimaa johon kuuluu muun muassa kansallista rahoitusta ja takauksia eun laivanrakennustukipäätösten jatkamista ja niin edelleen

olemme toisaalta sitoutuneet valtionvelan bkt suhteen kasvun taittamiseen tämän vaalikauden aikana mutta toisaalta tässä suhdannetilanteessa kansantalouteen olisi saatava kasvua

on erinomainen asia että budjetissa on liikenne ja viestintäministeriön kohdalla esitykset alusinvestointien ympäristötuesta ja uuden jäänmurtajan hankinnasta

velan kasvun taittamiseen ei valitettavasti pelkkä odotettavissa oleva bktn kasvu riitä vaan on myös leikattava julkisia menoja ja korotettava veroja

on todellakin tärkeää pitää huolta siitä ja nähdä selkeästi se mikä on ylen tehtävä ja mikä ero on ylen ja kaupallisen median tehtävillä

varmasti tämmöistä sanoisiko jupinaa tuolla kaupallisen median puolella on silloin kun nähdään että yle ikään kuin tulee samalle reviirille kilpailemaan kaupallisen median kanssa

tällaisessa hankalassa optimointitilanteessa parhaasta sopeutuksen tasosta voidaan olla montaa mieltä ja viime kädessähän vasta tulevat vuodet näyttävät oliko nyt valittu sopeutustaso oikea

niin kuin edustaja tiainen ja myöskin edustaja kantola totesivat kyllä tämmöiselle hyvin toimitetulle journalismille on tilaus ja sille on paikkansa nimenomaan ylen toiminnassa

vähintään yhtä oleellinen kuin sopeutuksen määrä on sen laatu eli toimenpiteiden oikea kohdentaminen

olisi virhe sopeuttaa taloutta sellaisilla ratkaisuilla jotka ovat hyviä vain lyhyellä tähtäimellä ja tuijottaa vain toimenpiteiden dynaamisiin vaikutuksiin mutta pitemmällä tähtäimellä ja pitemmällä aikavälillä aiheuttaa kallista vahinkoa

mutta sitten näin tämmöisenä tavallisena kuluttajana joskus tuntuu että siellä viihdepuolella kyllä mennään päällekkäin ja kilpaillaan kaupallisen median kanssa

oikeat sopeutustoimet ovat sellaisia jotka parantavat suomalaisen viennin kilpailukykyä virkistävät yritystoimintaa luovat uusia työpaikkoja tervehdyttävät rakenteita suuntaavat kulutuskäyttäytymistä oikein ja samalla tukevat yhteiskuntamme tulevien vastuunkantajien tervettä ja tasapainoista kasvua

meillä ei ole kerta kaikkiaan varaa heikentää koko kansantaloutemme ja hyvinvointimme tulevaisuuden turvaa nimittäin toimivaa ja laadukasta koulutusjärjestelmäämme

onneksi kuten valtiovarainministeri tänään lupaili meillä on mahdollisuus virheiden korjaamiseen

jos käy ilmeiseksi että ammattikorkeakoulujärjestelmämme ei selviä terveenä ja hyvinvoivana nyt sille määrätystä hevoskuurista asia on korjattava

me olemme yksi maailman rikkaimmista kansakunnista eikä meidän tule paikkailla omaa talouttamme karsimalla sitä apua joka on tarkoitettu maailman köyhimmille

tässä äsken edustajat sankelo ja kopra nostivat esille kysymyksen pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä

olen kyllä taipuvainen yhtymään edustaja kopran näkemykseen siitä että tämä puolustusyhteistyö pohjoismaisittain on enemmänkin kaunis ajatus kuin käytännössä ja tositilanteessa toimiva malli

tästä aiheesta on pidetty kuluvan vuoden aikana ainakin kaksi melko kovatasoista seminaaria toinen muistaakseni ulkopoliittisen instituutin järjestämänä tuolla katajanokalla ja toinen hanasaaressa

itse osallistuin näihin molempiin ja kyllä siellä tulkinta oli väittäisin asiantuntijoiden enemmistön keskuudessa se että juuri näin on

joku kuvasi sitä tilannetta niin että pohjoismaat ovat kyllä lähellä toisiaan mutta ne ovat ikään kuin selät vastakkain puolustusasioissa

lady ashtonin toiminta ja se sanotaanko yritys mikä hänen toimestaan on tällä alueella tehty ei ole oikeastaan johtanut kovin merkittäviin tuloksiin ja asia on hyvin ymmärrettävä koska osa euroopan maista on nato maita osa ei ole ja sitten täällä on joukossa pari ydinasesuurvaltaa jotka tuskin luopuvat tuosta asemastaan ykn turvaneuvoston pysyvinä jäseninä

pohja merkittävälle käytännön tason yhteistyölle on hiukan sanoisinko kapea

eli yhteistyötä me tarvitsemme mutta vaihtoehdot ovat kyllä hyvin vähissä niitä on vähän tai yksi ainoa

jotta ei tule väärää kuvaa tarkennan vielä omaa ajatustani tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä

siis todellakin yhteistyötä kannattaa etsiä ja sitä kannattaa tehdä ja todellakin löytyy varmasti niitä tasoja joissa voimme tehdä yhteistyötä ruotsin norjan ja ehkä tanskan kanssa

niin kuin täällä on mainittu hankintayhteistyötä voidaan harjoittaa ja samaten harjoitteluyhteistyötä niin kuin tässä ihan näinä päivinäkin tullaan tekemään

mutta on nähtävä realistisesti mille tasolle tämä yhteistyö voi eri tilanteissa ja eri olosuhteissa ulottua ja tässä ei kannata olla idealisti vaan realisti

juuri näin arvoisa puhemies

edustaja kanervan kanssa olemme kyllä molemmat sillä puolella että haluamme kehittää tätä yhteistyötä ja edistää suomen puolustusta myöskin tällä pohjoismaisen yhteistyön alueella

mutta se painotus omassa puheenvuorossani ja ajattelussani on juuri tämä että vaikka me ajattelemme samansuuntaisesti muiden pohjoismaiden kanssa tästä arktisen alueen turvallisuustilanteesta ja kaikenlaisesta yhteistyöstä niin siinä tilanteessa kun mietitään tällaista todellista turvallisuusuhkaa mikä se sitten olisikin yllättäen nähdäänkin että ajatukset lähtevät vähän eri suuntiin ellei sitten jotain rakenteellisia muutoksia tässä tapahdu suhteessa esimerkiksi natoon

arvoisa puhemies

tämän uudistuksen yhteydessä ja jo aikaisemmin on paitsi rahoitusvastuuta uudistettu siis se siirtyy nyt valtiolle niin samalla rahoituksen rakennetta muutettu niin että se entistä paremmin kannustaa suuntaamaan koulutusta niin että se vastaa työelämän tarpeita ja yhteiskunnan tarpeita

todellakin näiden äsken mainittujen seminaarienkin puheenvuoroissa nähtiin erittäin hedelmällisenä tämmöinen tietyn tason yhteistyö mutta sitten kun tullaan niihin koviin tilanteisiin niin siellä ne erot tulevat esille ja siinä mielessä peräänkuulutan realismia

mutta tämä opiskelijoiden terveydenhuoltoasia on todella hieman harmillinen kun se ei ratkennut tämän ammattijäsenyyden kautta

mutta on hyvä että nyt tässä valiokunnalla on tämä lausumaehdotus kolmonen joka niin kuin äsken jo edustaja peltonen totesi on erittäin hyvin muotoiltu

toivon että tosiaan nopeasti päästään etenemään tässä asiassa niin että ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät samaan yhdenvertaiseen asemaan yliopisto opiskelijoiden kanssa

sitten vielä tästä duaalimallista sen totean että korkeakoulukentässä on myöskin äänenpainoja joissa peräänkuulutetaan tämän duaalimallin arviointia ja korkeakoulujärjestelmän uudistamista sillä tavalla että syvennetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä

tämä on varmasti seuraava askel tässä uudistuksessa

minäkin aivan aluksi totean että täällä käyty keskustelu avioliittolain muuttamiseen tähtäävästä kansalaisaloitteesta on ollut hyvä ja asiallinen kiitos siitä kaikille kollegoille

kaiketi hyvää tarkoittavien innokkaiden toimittajien vaikuttamisyritykset ovat jättäneet paljon toivomisen varaa

miehen ja naisen välinen suhde on erilainen kuin kahden miehen tai kahden naisen välinen suhde

tämä ero on oikea ja riittävä perustelu sille miksi avioliitto tulee määritellä yhden miehen ja yhden naisen väliseen suhteeseen liittyväksi sopimukseksi

tänä päivänä rekisteröity parisuhde on jo kutakuinkin niin lähellä avioliittoa kuin tämä parisuhteiden erilaisuus huomioon ottaen on mahdollista

suomalaista sananlaskua lainaten voisinkin todeta rekisteröidystä parisuhteesta että ei nimi miestä pahenna ellei mies nimeä

arvoisa puhemies

nimittäin on aivan ilmiselvää että mikäli avioliiton määritelmää kansalaisaloitteen mukaisesti nyt muutetaan siirtyy tämä keskustelu ja kiistely suomen evankelisluterilaisen kirkon sisälle

arvoisa puhemies

minusta tuntuu että me olemme nyt todella asian ytimessä ja keskustelemme erinomaisen tärkeästä asiasta

se tulisi olemaan erittäin vahingollinen paitsi kirkolle itselleen myös niille seksuaalivähemmistöille jotka tässä väittelyssä tulisivat väistämättä leimautuneeksi jonkinlaisiksi vahingontekijöiksi

lasten ja nuorten syrjäytyminen on yksi aikamme isoista ongelmista joka varjostaa koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudennäkymiä

näin avioliiton määritelmän muuttuminen muodostuisi karhunpalvelukseksi niille ihmisille joiden asiaa lainmuutoksella yritetään edistää

erityistä huomiota osakseen saanut ryhmä ovat ne nuoret joilla ei ole minkäänlaista ammatillista koulutusta

olisi traagista jos lopulta kävisi niin kuin epäilen että lainmuutos aiheuttaa kaksinkertaisen pettymyksen homopareille

samaa sukupuolta olevien parisuhde ei muuttunutkaan samanlaiseksi eri sukupuolta olevien parisuhteiden kanssa ja kaupan päälle tuli repivä kiista ja kahtiajaon aihe kirkkoon jossa samaa sukupuolta olevat parit jäivät kiistelevien osapuolien väliselle tulilinjalle

tämä nuorten ryhmä on hyvin heterogeeninen

joukossa on nuoria joilla on koulunkäyntivaikeuksien taustalla esimerkiksi elämänhallintaan mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä ongelmia

näitä nuoria ei patistelu tai velvoittaminen koulunkäyntiin auta koska näiltä nuorilta yksinkertaisesti puuttuvat valmiudet koulunkäymiseen

evankelisluterilaisen kansankirkkomme kannalta tämä johtaisi kiihtyvään jäsenkatoon ja tämän tärkeän suomalaisen instituution heikkenemiseen entisestään

tarkastusvaliokunta nostaa erinomaisessa mietinnössään esille erilaisia tapoja auttaa hyvin vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria

yhtenä toimintamallina mainitaan rauman seudun katulähetyksen polkumalli ja haluaisin tästä nyt muutaman sanan sanoa

tässä mallissa nuoret huomioidaan yksilöllisesti ja hyvin kokonaisvaltaisesti ja pyritään auttamaan heitä moniammatillisesti askel kerrallaan nuoren omaa motivaatiota rakentaen takaisin kiinni elämään ja sisään yhteiskuntaan

mallissa on jonkin verran samankaltaisuuksia täällä aiemmin mainitun helsingin diakonissalaitoksen vamos toiminnan kanssa

tämän rauman seudun katulähetyksen polkumallin yhtenä erityisenä elementtinä on vaihtoehtoisen koulutuksen avulla avautuva reitti työelämään tai toisen asteen ammatillisiin opintoihin

tämä vaihtoehtoinen koulutus joka tunnetaan nimellä valo malli perustuu työpajassa annettavaan täsmäkoulutukseen

työpaja ja sen yhteistyökumppanina toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos tarjoavat nuorelle mahdollisuuden suorittaa näyttökokeena osan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta

kun nuori näin hankkii tällaisen osanäyttötutkinnon sellaiselta alalta jolla on seudulla avoimia työpaikkoja hän voi päästä suoraan kiinni työelämään

tällaista mallia on käytännössä testattu jo useamman vuoden ajan ja tulokset ovat erittäin rohkaisevia

kun me ymmärrämme tässä salissa että lapsiin ja nuoriin on panostettava ajoissa on valittava sellaiset toimintatavat jotka todella tuottavat tulosta

arvoisa puhemies